itselläni oli mahdollisuus joitakin vuosia sitten käydä tuolla itä helsingissä jolloin meitä oli mukana muutamia kansanedustajia ja kaksi tuotevalvontakeskuksen valvojaa ja siellä kun kiertelimme niin muutamissa olutbaareissa ei tunnettu sanaa kuitti ja ulosmyyntihintakin joissakin baareissa oli pienempi kuin mukana olleen erään suuren ravintoloitsijan kertoman mukaan se hinta jolla hän ostaa itse liikkeeseen myytävää alkoholijuomaa

kun luki myöskin lausunnon valtiovarainvaliokunnalta siellähän korostettiin nimenomaan sitä että maa ja metsätalousministeriön tulisi yhdessä ympäristöministeriön kanssa pyrkiä saamaan riittäviä määrärahoja juuri jäteveteen

arvoisa puhemies

ihan lopuksi olisin kysynyt että kun muutamassa kohdassa puhutaan byrokratian lisääntymisestä ohjelma ja hankeperusteista kehittämistyötä kohtaan niin missä vaiheessa ovat ne byrokratiatalkoot joista ministeri aikoinaan puhui ja muistamani mukaan kai suomela oli selvitysmies asiassa ole merkinnyt työn seuraavasta

tässä tapauksessa kyse oli oluesta

eli herää vaan kysymys mistä ne oluet oli hankittu myyntiin jotka myytiin ulos pienemmällä hinnalla kuin myy sellainen yhtiö joka tuntee sanan kuitti ja ostaa rahalla ne myytävät tuotteet

tähän jaksoon edustajille

eli tältä osin resursseja pitäisi minun mielestäni antaa myös valvontaan sillä tavoin että tällaiset epärehelliset yritykset joutuisivat lopettamaan toimintansa varsinkin kun käytäntö oli ainakin joitakin vuosia sitten sellainen että se lupa perutaan vasta sen jälkeen kun on verottajan kanssa tullut määrättyjä ongelmia eikä ole suorittanut niitä veroja joita sitten harkinnan kautta sinne on asetettu

hautala

äänen

täällä kyllä yleisesti kannetaan huolta mutta kyllä minun mielestäni tosiasiallinen seikka on se että kun tuolla kaduilla viikonloppuina liikkuu ja monta kertaa iltaisinkin niin siellä nuorisojoukoilla on ovatko ne nyt sitten mäyräkoiria vai mitä ne nyt sitten ovat ja tyhjiä pulloja ja tölkkejä on joka puolella mutta poliiseja ei enää näy missään

arvoisa herra puhemies

mauri salo totesi haluaisin itsekin viitata hallituksen esityksen perusteluihin siitä että täällähän vaaditaan oikeastansa yhdeksän henkilötyövuotta lisää ja nimenomaan liikenneturvallisuusvirastolle mikä tulee aiheuttamaan useamman sadantuhannen kustannusvaikutuksen

erityisesti tuolla reuna alueilla kun tämä keskittämisvimma on kohdellut myös poliisia sillä tavoin että kaikki ovat jossakin asutustaajamissa suurimmissa taajamissa hyvin harvoin enää edes poliisiautoa näkee

toisaalta taas hallituksen ensi vuoden budjettiesityksessä puhutaan tuottavuusohjelman henkilötyövuosien vähennyksestä eli eu tuottaa kyllä aikamoisia kommervenkkejävaikeuksia

minun käsitykseni on se että ennalta estävällä toiminnalla voitaisiin kyllä saada myös hyvin paljon aikaiseksi tässä asiassa

päättynyt voi myös neuvotellussa vähittäinen tämä asia lähetetään liikennevalio ab lähetekeskustelua varten

en vastusta tätäkään korotusta mutta pelkään vaan että jos meillä ei ole valvontaa niin tullin kuin poliisin puolella niin kohta meillä taas lisääntyy salakuljetetun viinan myynti ja voi olla että jossakin vaiheessa jälleen ammattitaito palaa siihen että osataan siellä jossakin saunan kätköissä tai jossakin muualla tehdä sitä kotimaista kirkastakin

liitelen värityksen

mutta kaiken kaikkiaan veteraanirahoista ainakin omalla seudulla voi sanoa sen että jos heinäkuussa kuntoutusmäärärahat loppuvat niin kyllä silloin jossakin on vikaa

voi myös johtua erotus on että tämä asia lähetetään liikennevaliokunta käy

minun mielestäni ministeri lehtomäki on toiminut ansiokkaasti kun hän on itse ilmoittanut tämän merkittävän sidonnaisuuden

joskus tuntuu ei synny keskustelu päättynyt tai avoimessa neuvosto vertasi lähetyttään liikenne valio lähetekeskustelua varten yhdistelmä jotka

arvoisa rouva puhemies

ne rahat kyllä varmasti tästä yhteiskunnasta löytyvät että jokaiselle veteraanille voidaan järjestää kunnon kuntoutus avokuntoutuksena lähinnä koska laitoskuntoutuksiin hyvin harva enää jaksaa osallistua

lipponen selosti erottautumaan sillä että mistä kommervenkkejä ja vaikeuksia myös päätynyt tai poimia ne voi nostaa sillä että liikenne oli dr

puuamassa näitä

mutta eräs minun mielestäni suuri ongelma on tämä työkyvyttömyysaste prosenteissa joka on perusteena määrättyihin kuntoutuksiin

tämä kokonaisuutena varmasti panee miettimään moniakin asioita

saattaa olla että se sukupolvi ei ole enää opettelemassa uudelleen sitä mutta pelkään pahoin että erilaisia kemistejä varmasti tästä maasta löytyy jotka sen jälkeen alkavat harjoittaa sitä mielenkiintoista toimintaa

vielä kunnioitus ministeri lehtomäkeä kohtaan senkin johdosta että jos kun käsitykseni mukaan valtioneuvostolla on talvivaaran uraanilupahakemus tätä keskustelua ei olisi käyty niin voi olla että se myöhemmin olisi pulpahtanut sitten esiin

se on häpeä minun mielestäni

kun samanlaisia irtiottotaipumuksia näyttää olevan joillakin ministereillä viikonloppukannanotoissa ainakin näin vaalien lähestyessä niin kysyisin pääministeriltä

huolestuttaako teitä ministerien tällaiset kannanotot ja otatteko te hallituksen päänä esille ministerien kanssa näitä asioita niin sanotusti neljän seinän sisällä

en tiedä miten ministeri tekee katsooko että hän mahdollisesti on siinä käsittelyssä jäävi kun hän on tällaisen merkittävän omaisuusmassan ilmoittanut perhepiirillään olevan

arvoisa puhemies

kun tämä on vaalikauden viimeinen kyselytunti niin haluan tässä lopussa kiittää omasta ja ryhmäni puolesta puhemiehiä siitä että myös meidän pieni ryhmämme ja meidän ryhmämme edustajat ovat päässeet esittämään kysymyksiä aina aika ajoin

lisäksi kiitän muita ryhmiä ja kollegoita hyvästä yhteistyöstä ja siitä että meihin perussuomalaisiin on suhtauduttu varsin asiallisesti viimeaikaisesta gallup suosiosta huolimatta

heinäluomalle sanoisin vaan sen että ei sillä teidänkään vaihtoehtobudjetillanne ole toistaiseksi ollut mitään merkitystä silloin kun hallitus runnoo nuo päätöksensä

ette yhtään mitään

arvoisa puhemies

valtiovarainministeri yleensä sanoo kuinka pitäisi suhtautua säästäväisesti ja järkevällä tavalla veronmaksajien rahojen käyttöön

se on minun mielestäni sellaista politiikkaa joka ei ole ainakaan minun mielestäni järkevää valtionta louden kannalta

jaskarille voisin todeta että olen kyllä yrittänyt omassa kunnassani tehdä jopa valtuustoaloitetta siitä että siirryttäisiin osittain palvelusetelien käyttöön mutta poliittinen eliitti meidän kunnassamme ei ole sitä hyväksynyt

sen johdosta olen vaan todennut sen tosiasiallisen tilanteen jonka sanoin tuossa ryhmäpuheenvuorossa että tapahtui juuri sillä tavoin että kun ei muuten pystytty tarjoamaan järjestettiin kilpailutus

tuli vain yksi tarjous ja periaatteessa kuntapäättäjien oli pakko hyväksyä se huolimatta hinnasta jotta edes jotkut velvoitteet mitä taas toisaalta asetetaan kunnalle terveydenhuollon osalta pystyttäisiin hoitamaan

eli toivoisin kyllä että ministeriössä pohdittaisiin tällaisten erikoisten tilanteitten osalta mitä tehdään koska palveluja on kuitenkin tarjottava ihmisille